talouden ja työllisyyden heikon kehityksen voisi vielä jotenkin antaa anteeksi jos hallitus olisi rohkeilla uudistuksilla yrittänyt kääntää kehitystä mutta ei

yhteiskunnan vahva tukijalka on kuitenkin ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden joukko palveluammateissa tehtaissa kaupan alalla maa ja metsätaloudessa monessa paikassa

reilu viikko sitten julkaistu rakennepoliittisen ohjelman seurantaryhmän loppuraportti on hallituksen kannalta suorastaan järkyttävää luettavaa

useat tekijät kuitenkin jarruttavat muutoksia

koulutuksellisen syrjäytymisen prosessi alkaa yleensä jo peruskoulun alaluokilla

sen takia hallitus ja työ ja elinkeinoministeriö ovat tehneet ja tulevat tekemään paljon uusia toimenpiteitä liittyen siihen että ihmiset saisivat helpommin töitä

uusiutuvaan energiaan siirrytään melkoisen hitaasti erilaisten esteiden vuoksi lainsäädännön lupaprosessien ja verotuksen nyt muutaman mainitakseni

arvoisa herra puhemies

meillä on vallalla tämmöinen tutkintouskovaisuus jossa on usein pakko todistaa osaamisensa niin käytännössä kuin kirjallisesti

työelämä asettaa yhä tiukempia vaatimuksia jaksamiselle osaamiselle sekä ajankäytölle

epäonnistumisten lista on pitkä

muutos nykyisestä fossiilisesta energiapolitiikasta uuteen kestävään energiahuoltoon on pitkäkestoinen yhteiskunnallinen prosessi

täällä on mainittu jo oppisopimus nuorille oikeaksi vaihtoehdoksi koulutussopimus nämä ovat tärkeitä asioita kannusteloukkujen purkaminen ja valtion maksaman työttömyyskorvauksen siis peruspäivärahan käyttöalan laajentaminen palkkatukeen starttirahaan liikkuvuusavustukseen

kuormitusta on lisätty ja tämä on johtanut muun muassa lisääntyneisiin paineisiin ylitöiden tekemiseen

tärkeää on ymmärtää tämän prosessin keskeiset piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät ja uuteen käytäntöön pitää saada osallisiksi kaikki osapuolet energian tuottajista sen siirtäjistä ja kauppiaista aina yksittäisiin kuluttajiin

yhä pienemmällä työntekijämäärällä yritetään siis saavuttaa parempaa työn tuottavuutta

sen takia olisikin varsin järkevää ja perusteltua luoda uusia tutkintoon johtavia polkuja yhä enemmän käytännön kautta kaikille kun eivät nämä lukuhommat oikein maita

oikeastaan ainoat merkittävät uudistukset joissa on edistytty ovat eläkeuudistus ja maltillinen palkkasopu joista tosin vastasivat työmarkkinaosapuolet eikä hallitus

sairastelun aiheuttamia poissaoloja on pyritty vähentämään jopa maksamalla bonusta siitä että sairauspäiviä on nolla

sellaista ei tule se ei ole rinteen malli vaan se on temin malli ja te huomaatte sen olennaisen eron sitten kun se asia esitellään aikanaan

kysyn asianomaiselta ministeriltä

stubbin hallitushan nimesi itsensä pontevasti toimeenpanohallitukseksi mutta on keskittynyt lähinnä torppaamaan omia esityksiään ja riitelemään julkisesti mitä pienimmistä asioista

siitä merkittävin osa menee palkkatukeen

kyllä

täällä edustaja rinne puhui siitä että sdp on esittänyt omia vaihtoehtoja ja että me olisimme täällä hallituksessa sanoneet täyttä höttöä

näiden ongelmien poistamiseen kannustan hallitusta

on poistettu ja palautettu edustuskulujen vähennysoikeus on veivattu edestakaisin kilometrikorvauksia on annettu t k vähennys sekä korotettu poisto oikeutta ja heti perään lyhennetty niiden voimassaoloaikaa on säädetty windfall veroa joka on kohta kumottu ja niin edelleen ja niin edelleen

minä olen ainakin sanonut moneen kertaan että kun te esitätte omia vaihtoehtojanne minä kuuntelen joka ikisen oli se nyt sitten kenen tahansa esittämä

hallituksen keskeinen verouudistus on taas ollut laskea yhteisöveroa yhteensä yli miljardilla eurolla

me olemme kyllä aika ikävässä tilanteessa ja kyllä soisin kuten edustaja kääriäinen loistavassa puheenvuorossaan sanoi sdpltä enemmän sen myöntämistä missä tilanteessa me olemme

koetan itsekin evästää hieman että mitä tässä toivon tästä teollisuuspoliittisesta ohjelmasta

totta kai nämä ovat arvovalintoja eikä näitä leikkauksia kukaan tee mielikseen mutta ne on vaan tehtävä kun tilanne on mikä se suomessa on

olimme tuossa viime viikolla ministeri vapaavuoren kanssa tilaisuudessa jossa keskusteltiin siitä onko eu teollisuuden uhka vai tuki

siinä keskustelussa muistaakseni upmn toimitusjohtaja jussi pesonen nosti esille tämän kilpailukyvyn ja sen että eu tasolla se kilpailukyky pitäisi nostaa yhdeksi kriteeriksi silloin kun määritellään direktiivejä

kun katsoo viime vuoden tilastoja niin silmiinpistävää on että juuri investointien lasku oli keskeinen syy bruttokansantuotteen laskuun

elinkeinoelämän keskusliiton johtaja lasse laatunen esitti vain muutama päivä sitten julkisuudessa että osa aikaeläkejärjestelmä tulisi lopettaa kokonaan

eikö juuri osa aikaeläke ole ollut eräs niistä keinoista joilla nimenomaan on haluttu ihmisten jaksavan työelämässä pidempään

sääntelyn ongelmat ne on tunnistettava ja niihin on puututtava

se nimenomaan antaa mahdollisuuden pidentää työuria pehmeällä tavalla ja työurien pidentäminen lienee myös hallituksenkin tavoitteena

kysynkin arvoisalta ministeriltä kantaa siihen mikä on hallituksen linja suhteessa osa aikaeläkkeeseen ja mitä mahdollisia ratkaisuja pidempään työuraan hallitus on kaavailemassa

teollisuuspäästödirektiivi on tällä hetkellä käsittelyssä ympäristönsuojelulain sisällä ja siellä on tämä bat vaatimus eli parasta mahdollista tekniikkaa

tähän edustaja hiltusen puheenvuoroon yhtyen tämä googlen investointi haminaan on loistava juttu ja tuo työpaikkoja mutta ennen kaikkea se antaa semmoisen positiivisen signaalin siitä että tänne suomeen kannattaa tulla ja investoida

pitää miettiä ihan aikuisten oikeasti että onko mitään järkeä laittaa valtavia kustannuksia valtavia rahoja kiinni siihen että saavutetaan minimaalinen ympäristöhyöty

joitain yksittäisiä esityksiämme hallitus on näin vaalien alla nyt toteuttamassa mutta nekin toteutetaan valitettavasti vahvasti vesitettyinä versioina

välttämättä tässä vaiheessa ei vielä ollut sähköverokannan alennus se syy miksi se tänne tuli vaan varmaankin turvallisuus luotettavuus ja sitten joissain tapauksissa tämmöinen tiukka sääntely joka voi olla kirosana voi olla myös kilpailutekijä

täytyy todella ihmetellä miksei hallitus talouden surkeasta kehityksestä huolimatta ole suostunut toteuttamaan näitä perussuomalaisten esittämiä talouttamme parantavia uudistuksia

seitsemänneksi ja viimeiseksi

me tarvitsemme pitkäjänteistä ja ennustettavaa teollisuuspolitiikkaa ja sen teollisuuden merkityksen ymmärtämistä ja sen ymmärtämisen viemistä päätöksiin

luvussa puhutaan just tästä houkuttelevasta toimintaympäristöstä joten kysyisin teiltä pääministeri katainen vähän tätä samaa kuin edustaja hiltunen

täytyy kiittää pääministeriä tästä ilmoituksesta sillä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman läpikäynti on osuva kruunu sille katastrofille jollaisia kataisen ja stubbin hallitukset ovat olleet

uskotteko tämän googlen esimerkin tuovan samanlaista toimintaympäristöä etsiviä toimijoita suomeen

en kuitenkaan sitä tällä kertaa tee mutta en siksi että hallitus nauttisi perussuomalaisten luottamusta sitä se ei todellakaan nauti

mutta ei hallituksen kaatumisella näin lähellä vaaleja ole enää mitään merkitystä sillä tästä asiasta päättävät kansalaiset tulevissa vaaleissa

joka ikinen kerta kun tämä sote uudistus uhkasi karata käsistä niin siihen puututtiin poliittisella ohjauksella perustamalla erilaisia työryhmiä tukemaan todellista tavoitetta joka on kuntien vähentäminen

ja viimeinen niitti tähän arkkuun oli ob työryhmä eli orpobackman työryhmä joka niittasi tämän lopullisen naulan

arvoisa herra puhemies

täällä tuli melkoinen täyslaidallinen ministeri huoviselta tänne opposition suuntaan siitä kritiikistä mitä me tässä välikysymyksessä osoitamme

en pysty hyväksymään lapsilisistä leikkaamista

minä ymmärrän hyvin tämän keskustelun mutta metsäteollisuus on viestittänyt tästä sillä lailla että metsäteollisuus haluaa nimenomaan kaupallistaa näitä uusia biotalouden tuotteita kehittää nykyisiä tehtaita ja sieltä on tullut tämmöistä viestiä että tämmöinen kotikutoinen lisätaakka ei tähän kannusta vaan ajaa teollisuuden toimeliaisuutta muille maille

leikkaaminen lapsilisistä vaarantaa tavoitteet ehkäistä lapsiköyhyyttä ja siten syrjäytymistä

asiaa ei ole ajateltu selkeästi loppuun saakka

kysyn ministeri huovinen

itse jaan tämän huolen kyllä vahvasti

kiitos arvoisa puhemies

täällä on hetken aikaa päästy jopa rakentavaankin keskusteluun ja menen edelleen tähän sdpn esittämään malliin jonka he ovat nimenneet rinteen malliksi

oli se nimi nyt mikä tahansa niin sillä hetkellä kun me hallitusneuvotteluissa näistä asioista puhuimme puhuimme työllisyysmäärärahoista ja puhuimme siitä mitä pitäisi tehdä sillä hetkellä ruvettiin pohtimaan että tälle asialle täytyy tehdä jotakin

kun minusta tuli sitten ministeri niin sillä hetkellä myös aika pian annoin käskyn että näin tätä asiaa pitää ruveta kehittämään

tässä kohtaa kyllä edustaja pekkarinen on aivan oikeassa että kyllä paperiteollisuuden osalta tuotekehittely seisoi aivan anteeksiantamattoman kauan paikallaan

arvoisa herra puhemies

energiapolitiikkaan täyskäännös eurooppa politiikan päätavoitteeksi kansallisen edun puolustaminen yrittäjyyden kannusteiden parantaminen yhden luvan ja luukun suomi radikaalien teknologioiden mahdollisuuksien hyödyntäminen omistajaohjauspolitiikka passiivisesta aktiiviseksi

arvoisa herra puhemies

on nostettu yliopistojen roolia ja rahoitusmallia esille

kiitos

suomessa pääomapula on iso este innovaatioiden voittokululle

meidän pk sektorimme yritykset ja yksittäiset keksijät eivät pysty kilpai lemaan kansainvälisessä innovaatiokilpailussa aika ja globaalius haasteina

arvoisa ministeri häkämies koetteko innovaatiotoiminnasta vastaavana ministerinä voivanne liittyä tällaiseen ajatukseen innovaatiorahaston perustamisesta

arvoisa herra puhemies

me mietimme jo siis sitä voisiko nyt siinä yhteydessä kun näitä ihmisiä rekisteröidään tämä idea siis tuli tänään itse asiassa työelämä ja tasa arvovaliokunnasta jo miettiä tätä osaamisen kartoitusta

samalla tämä kielikoulutus on erittäin tärkeä asia

olen aivan samaa mieltä siitä että siinä on kehittämistä

se on semmoinen ongelma että meillä on tavallaan mennyt se luottamus osin työnantajan ja työntekijöitten välillä ja siihen pitäisi saada parannusta

en tiedä sitten millä keinoilla

jos ajatellaan jotain yritystä jolla on taloudellisesti tiukka paikka niin se on järkyttävää huomata että suomessa reagoidaan siihen sitten vasta sillä hetkellä kun on viimeinen hätä

edustaja katajalle vielä tästä meidän vaihtoehdosta